en tiedä onko valtiovarainministeri lukenut keskustan vastalausetta vai jotain muuta asiakirjaa

meidän esityksemme on kuitenkin vähemmän velkaannuttava kuin hallituksen mutta se pitää paikkansa että keskusta yrittäjäpuolueena haluaa kohdella tasapuolisesti kaikkia yrittäjiä ja yritysmuotoja

arvoisa puhemies

se hyvin helposti johtaisi siihen että maatalouden harjoittaja ja metsätalouden harjoittaja eivät enää pystyisi tekemään omaa tuloveroilmoitustaan ja siihen liittyviä tehtäviä ja pidän sitä erittäin tärkeänä että yrittäjä itse voi selviytyä verotuksestaan

onko teiltä nyt unohtunut oikeudenmukaisuus kun muistatte vain osakeyhtiöitä veronkevennyksillä mutta kiristätte muiden yritysmuotojen verotusta

arvonlisäveron alarajahuojennuksen nostaminen helpottaisi yrittäjäksi ryhtymistä ja olisi näin ollen hyvä kannustin uusien yritysten synnyttämiseksi

pidän erityisen yllättävänä että esimerkiksi edustaja mattila jota olen tottunut pitämään myöskin maatalouden etujen puolustajana kannatti tätä tulolähdejaon purkamista

se toimisi ennen muuta yksinyrittäjien eduksi

yrittäjät erityisesti yksinyrittäjät kokevat usein arvonlisäveron vastoin tämän niin sanotun vyörytettävän veron tarkoitusta tuloveron kaltaiseksi verorasitukseksi

nyt syksyllä sitten odotettiin antaako hallitus täydentävän esityksen vai vetääkö se esityksensä pois

me odottelemme edelleen tänne eduskuntaan yrittäjiä koskevia budjettiin liittyviä verolakiesityksiä

määräajan laskemisen alkamisajankohta muuttuisi tuloverotuksessa siten että se alkaisi jo verovuotta seuraavan vuoden alusta kun se nykylain mukaan alkaa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta siis vuotta myöhemmin

hallitus keventää varakkaimpien listaamattomien osakeyhtiöiden omistajien osinkoverotusta mutta kiristää samanaikaisesti yksityisten liikkeen ja ammatinharjoittajien henkilöyhtiöiden osakkaiden maa ja metsätalouden harjoittajien ja jopa pörssisijoittajien verotusta

ennen kaikkea tässä menettivät puhtaan metsätalouden jatkajat mutta sitten tässä menettivät myöskin yleensäkin maa ja metsätalouden jatkajat

nyt meillä on tämä esitys joka tänään annettiin

arvoisa puhemies

tämä on sinänsä ihan hyvä esitys mutta tämä on yleisesitys perintö ja lahjaverotuksen helpottamisesta

ihan informaatioksi edustaja tuupaiselle jos hän ei tiedä että ruotsi on poistanut perintö ja lahjaverotuksen ja myös varallisuusverotuksen

vaikka tämä onkin tämmöistä ilmeisen populistista keskustelua osin haluan kuitenkin tässäkin yhteydessä todeta sen että on hiukan liian yksinkertaisen suoraviivainen lausunto se että eyn suoraan jäsenvaltioita sitova asetus menisi aina yli suomen lainsäädännön yhteisen maatalouspolitiikan kysymyksissä

oikaisuaika olisi esityksen mukaan kolme vuotta verovuoden päättymisestä

hallitus on iskemässä tuottajaosuuskuntiin

tietysti täytyy todeta tämä tulee tämäkin käsitys ei tämä

kysyisin teiltä arvoisa valtiovarainministeri mikä on hallituksen yrittäjyyteen kohdistuva veropoliittinen linja vai onko sellaista ollenkaan

sitten haluaisin erityisesti korostaa että usein on tietämättömyyttä siitä mikä merkitys tällä perintö ja lahjaveron tuotolla on suomen valtiontaloudessa

näin on osaltaan mutta on syytä tiedostaa että eyn asetuksenkin yli menee yhteisön perustamissopimus joka turvaa niin sanotut fundamentaaliset perusoikeudet

käytännössä oikaisuaika alkaisi siis jo ennen tuloveroilmoituksen jättämisajan päättymistä

tämän laajan asunto osakeyhtiölainsäädännön uudistuksen taustalla on rakennuksiin kohdistuva mittava korjaus ja perusparannustarve rakennuskantamme vanhetessa

sitä en kritisoi mutta totean että yhden vuoden tämmöiset tuloverotuksen kevennykset ovat samaa luokkaa kuin perintö ja lahjaveron vuotuinen tuotto

omaisuuden suoja on asiat viime kädessä ratkaisevan ey tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan suojattu perusoikeutena myös yhteisön oikeuden yleisissä periaatteissa

ympäristövaliokunta toteaa mietinnössään että lakiuudistus kannustaa taloyhtiöitä suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kunnossapitotyöhön ja selventää yhtiöiden päätöksentekoa

arvoisa puhemies

tähän nimenomaan perustuslakivaliokunta perusti oman lausuntonsa nimenomaan eun jäsenvaltioitten yhteiseen valtiosääntöperinteeseen

keskeisimpiä muutoksia uudessa asunto osakeyhtiölaissa on että yhtiökokouksessa tulee käsitellä kiinteistöjen ja tietenkin erityisesti rakennusten viiden vuoden korjaustarvetta

taisteluosastoon osallistuneita henkilöitä on toiminnassa mukanaolon jälkeen voitu käyttää myös erilaisissa kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ja näin hyödynnetty saatu kokemus laajemmalla kentällä

pidän tätä esitystä sinänsä ihan hyvänä mutta en oikein hyväksy sitä kokonaisuutta jonka seurauksena se tuli

tämän viiden vuoden kunnossapitotarpeen kartoittamisvelvoitteen lisääminen asunto osakeyhtiölakiin on hyvä uudistus sillä se velvoittaa taloyhtiöitä kiinteistöjen kunnon seuraamiseen pitkällä tähtäyksellä ja lisää kiinteistöjen hoidon suunnitelmallisuutta

erityisesti korkeimman hallinto oikeuden yrittäjälle myönteiset ennakkopäätökset ovat aika ajoin poikineet runsaasti oikaisuvaatimuksia

sitten tässä esityksessä on mielenkiintoinen kohta

kun tämä hallitus aloitti niitä oli yksi selvittiin yhdellä asteikolla

oli yhteinen perintö ja lahjaveroasteikko jonka mukainen vero sitten kaksin tai kolminkertaistettiin jos vero meni toisen tai kolmannen veroluokan mukaan

oman maanpuolustuksemme perustuessa vahvaan reserviläisarmeijaan sekä liittoutumattomuuteen on muilla toiminnassa olevilla mailla käytössä joko ammattiarmeija tai jäsenyys puolustusliitossa tai molemmat

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden selventämistä silloin kun yhtiövastikeperusteen noudattaminen kulujen jaossa olisi ongelmallista yhdenvertaisuusnäkökulmasta

valtaosassa tapauksista myös veronsaajaa koskisi kolmen vuoden enimmäisoikaisuaika verovuoden päättymisestä

kansainvälisen tilanteen muuttuessa kaikilla turvallisuuden sektoreilla ennalta arvaamattomasti on myös suomen lainsäädännön ja viranomaistoiminnan oltava ajantasaista

nyt meillä on tämän vuoden alusta erikseen perintö ja lahjaveroasteikko kun tuo alaraja eriytettiin ja ensi vuoden alusta meillä on ilmeisesti neljä asteikkoa jotka tähän esitykseen sisältyvät

näitä tilanteita ovat hissin jälkiasennuksen kustannusten jakaminen ja osakkeenomistajan rakennustyöstä yhtiölle koituvan säästön huomioon ottaminen

lakiesitykseen sisältyy kuitenkin tietty tuloverotuksen oikaisuaikojen epäsymmetria veronsaajan hyväksi mitä nykylaki ei sisällä

laissa ehdotetaan että yhtiövastikeperusteesta voidaan poiketa enemmistöpäätöksellä hissin jälkiasennuksessa jos vastikeperusteen noudattaminen olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista

nykyaikaisen kriisin eskaloituessa voimankäyttöön ehkä hyvinkin nopeasti on tärkeää että suomella on mahdollisuus ottaa oppia muiden maiden toimintatavoista

verohallinto voisi jatkaa omaa oikaisuaikaansa eräillä laissa säädettävillä perusteilla yhdellä vuodella siis neljään vuoteen verovuoden päättymisestä

eli sen takia että sisarusten ja muitten toisessa veroluokassa olevien verotusta ei haluta keventää on meille annettu nyt sitten neljä veroasteikkoa

yhtiökokous voi tällöin päättää että osakkeenomistajilta jotka hissin asennuksesta eivät olennaisesti hyödy peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta hissin asentamisen kuluihin

tämän lisäksi esitetään säädettäväksi perusteista joilla veronsaajan oikaisuaika pitenisi kolmella vuodella siis kuuteen vuoteen verovuoden päättymisestä

olen suorastaan hämmentyneen ilahtunut tämän lakialoitteeni yli puoluerajojen saavuttamasta kannatuksesta näin välittömästi

kansainvälisen avun pyytämisen kenttä on selvästi muuttunut ranskan pariisin terrori iskujen jälkeen esittämän avunpyynnön seurauksena

kyllähän tämä vähän tuntuu kanssa liioitellulta

tätä tavoitetta tukee se että nyt perustettava osasto koostuu hyvin pitkälti toimintaan sitoutuneista reserviläisistä jolloin osaston toiminnasta saadut opit ja kokemukset saadaan kantahenkilökunnan lisäksi myös suoraan aktiivisten reserviläisten käyttöön

kyllä tässä minusta olisi voinut pärjätä niinkin että olisi taas kaksinkertaistettu kuitenkin näitten kahden perintöveroasteikon ja lahjaveroasteikon verot toisessa veroluokassa ensimmäiseen veroluokkaan nähden

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että hissin asennuksen kuluista suuremman osan maksaisivat ne jotka eniten hyötyvät hissin asennuksesta eli ylimpien kerrosten asukkaat

ranska pyysi apua muuta kuin ulkovallan kohdistamaa uhkaa vastaan

olisi toivottavaa että eduskuntakäsittelyssä oikaisuaikojen epäsymmetriaa voitaisiin tarkastella ja korjata niin että verovelvollisen oikeusturva ei nykytasoltaan vähentyisi

taisteluosasto koostuu hyvin erilaisista joukoista jotka yhdessä tuovat sille vaadittavan operatiivisen toimintakyvyn mahdollistaen osaston itsenäisen toiminnan erilaisissa toimintaympäristöissä

hissien jälkiasennusta koskevan päätöksenteon selkeyttäminen on erityisen tarpeellista koska väestön ikääntyminen lisää hissinrakentamistarvetta hissittömiin taloihin

kyseeseen tulevat myös rajavartiointi mahdolliset laajat sairausepidemiat sekä nopeasti leviävät eläintaudit

suomesta suurin osallistuva yksikkö on tiedustelujoukkue

minulle kyllä sopisi että hallitus jäisi historiaan sillä että se kumoaisi koko perintö ja lahjaverolain mutta se ei liene näköpiirissä kun otetaan huomioon nämä taloudelliset muutokset

erityisen myönteistä veronmaksajien kannalta on se että verohallinnon kustannukset aikaa myöten tämän esityksen ja koko esityspaketin toteuduttua voisivat alentua

esimerkkinä suomen lähialueilla jo todetusta vakavasta eläintaudista on afrikkalainen sikarutto joka epidemiana tulisi aiheuttamaan erittäin suurta ja pitkäaikaista vahinkoa elintarviketuotannolle ja jonka torjumiseen saatetaan tarvita myös ulkoista apua

nykyaikaisessa nopeasti muuttuvassa ympäristössä tiedon keruu ja sen analysointi ovat kriisin aikana erittäin keskeisiä johtamisen työkaluja

arvoisa puhemies

se on valtakunnallisten

yhtiön yleisen kunnossapitovastuun hallitus esittää säilytettäväksi pääpiirteissään ennallaan mutta hallituksen esityksessä kuitenkin ehdotetaan että hanojen kunnossapitovastuu siirtyisi yhtiöltä osakkeenomistajille

täällä edustaja turunen ja edustaja katajakin ovat arvioineet keskustan kannanottoa tähän hallituksen esitykseen

keskustelu päätynyt voi myös noston ehdotus hyväksytään jos oletetaan valtion rooli

yhteisen taisteluosaston toiminnassa esiintyneisiin haasteisiin on aktiivisesti lähdetty kehittämään ratkaisuja esimerkiksi eri osallistujien välistä kommunikaatiota kehittämällä

suomella tulee olla valmius vastata haasteisiin

periaatteessa hyväksynyt tämän vaimo tero vaikutukseltaan hyväksymme verovaikutuksiltaan tämäntasoisen esityksen mutta lähdemme siitä että tämä esitys ei kohtele oikeudenmukaisesti vesivoimaa suhteessa ydinvoimaan

tähän sisältyy sekä valmius antaa apua tarpeen vaatiessa nopeasti että myös valmius pyytää apua tilanteen näin vaatiessa

sääntelyn säilyttämistä ennallaan puoltaa se että asunto osakeyhtiö vastaa huoneistojen rakenteista ja eristeistä jotka voivat vioittua jos osakas laiminlyö hanojen kunnossapidon

nyt käsiteltävän lakimuutoksen lisäksi myös eri alojen viranomaisten toimintavaltuudet ja valmiudet tulee pitää ajantasaisina jolloin kykenemme tarpeen vaatiessa toimimaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tämän lakiesityksen hengessä

osallistumalla eun taisteluosastoon yhdessä muiden maiden kanssa kehitämme sekä yhteistyötä muiden eu maiden kanssa että omaa osaamistamme ja kykyä nopeaan toimintaan kriisinhallinnassa

siksi haluamme asian uudelleen valmisteluun ja jos ei mikään muu auta niin kuin nyt näyttää niin lakiesitys on ehdotettava hylättäväksi

arvoisa puhemies

ei tässä mitään epäloogista tietenkään ole mutta hallituksellahan tilanne on hieman ongelmallisempi kun laki on täysistuntokäsittelyssä ja eun komissio vielä täyttä päätä lähettää kysymyssarjojaan suomen hallitukselle tästä esityksestä

lakiesityksen mukaan osakkeenomistajan omalla kustannuksellaan suorittama kunnossapito tai muutostyö josta koituu taloyhtiölle myöhemmässä rakennustyössä säästöä voidaan ottaa huomioon osakkeenomistajan maksuvelvollisuuden vähennyksenä

tämän lisäksi joukkoihin osallistuminen on kustannustehokas tapa kouluttaa sekä puolustusvoimien kantahenkilökuntaa että reserviläisiä nykyaikaisiin kriisitilanteisiin kansainvälisessä toimintaympäristössä

osakkeenomistaja voi saada yhtiöltä hyvitystä enintään sen määrän jonka yhtiö säästää sen vuoksi ettei sen tarvitse teettää osakkeenomistajan huoneistoon kyseistä kunnossapitoa tai uudistusta

tämä laki ei ehkä tule koskaan voimaan tässä muodossa kuin hallitus sen on esittänyt tai sitten se tulee joskus voimaan valtioneuvoston asetuksella

tämä uudistus on varmasti osakkeenomistajille mieluinen ja lisäksi se edistää lakiesityksen tavoitetta kannustaa osakkaita huoneistonsa kunnossapitoon

katsomme että vissiä osaa näistä päästökauppajärjestelmän tuottamista ylimääräisistä voitoista voidaan pitää tuulen tuottamina windfall voittoina

on erittäin hyvä että viime marraskuusta lähtien kiinteistökaupan on voinut tehdä sähköisesti ilman kaupanvahvistajaa maanmittauslaitoksen ylläpitämässä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä

tässä voisi pohtia vielä lisää tätä miten voisi yhdistää tätä julkisen kaupanvahvistajan tehtävää ja sitten omistusoikeuden rekisteröintitehtävää toisiinsa maanmittauslaitoksessa

kyllä tietysti seitsemän vuoden koroton maksuaika perintö ja lahjaverolle on parempi kuin viiden vuoden koroton maksuaika

minusta tämä on moitteeton esitys teknisesti ja asiallisesti

edustaja lohi täällä puuttui kipeään kysymykseen siihen että edes yrittäjämäinen metsätalous ei nauti minkäänlaista sukupolvenvaihdoshuojennusta kun pelkän metsätalouden jatkamisesta on kysymys

keskusta tulee esittämään hylkäämistä ja lausumaa jossa eduskunta edellyttäisi että hallitus valmistelee ensi tilassa korjatun esityksen voimalaitosveroksi joka jakaa tavoitellun verorasitteen tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin vesivoiman ja ydinvoiman kesken

arvoisa puhemies

kyllä tämmöinen asiantuntija osaa muussakin kuin perustuslakivaliokunnassa todeta esityksen ongelmallisuuden yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta jos hän on sitä mieltä

ensinnäkin täytyy antaa hallitukselle kiitosta siitä seikasta että tämä esitys on saatu tänne meidän pöydillemme ennen tämän lähetekeskustelun alkamista

se on erinomainen asia

sitten toinen asia on tietysti se että täytyy kehua tietysti näitä hallituksen peruslinjauksia jotka siellä on tehty

huhtikuuta annetussa tiedotteessa kerrottiin näistä metsävähennyksen hienoisista parannuksista sen jälkeen kun tämä puhtaitten metsätilojen sukupolvenvaihdosten perintö ja lahjaverohuojennus oli ajautunut karille

suoraan sanoen minullakin oli aika pitkä veroura ennen eduskuntaa mutta en koskaan muista että hallitus olisi näin aktiivisesti tiedottanut hyvistä veroasioista ja sitten kestää kuukausikaupalla jopa puoli vuotta ja ylikin puoli vuotta ennen kuin näkyy pykälän pykälää

sitten voisi todeta että tähän esitykseen sisältyy paljon aika hankalia yksityiskohtia pienempiä ja suurempia ja varsinkin tähän valtiontukiproblematiikkaan tietysti täytyy voida paneutua valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja valiokunnassa niitten todennäköisesti neljän päivän aikana jotka tämän esityksen käsittelyyn on tarjolla

tämä lisäbudjetti on aika pieni ja tässä on kysymys työllistämisestä niin näissä palkkatuki startti ja muissa työllistämisrahoissa jotka kuuluvat temin hallinnonalaan kuin myöskin tuossa mmmn hallintoalaan kuuluvassa pienessä paketissa

siinähän vähennetään tietty pieni osa puuston hankintamenosta metsätalouden juoksevassa tuloverotuksessa ja puun myyntitulon verotuksessa tietysti tämän puuston hankintamenon vähennysosuuden metsän hankintamenosta pitäisi olla itse asiassa paljon suurempi

nämä ovat sellaisia rahoja että ne on aika lailla täsmäkohdennettava eniten tarpeessa oleville jotta ne jotakin käytännössä sitten auttaisivat

tietysti tilanne oli täysin toinen silloin kun verotettiin kasvun perusteella pinta alaperusteisen metsäverotuksen aikana

nyt on varmaan yritetty hakea ja tullaankin hakemaan ratkaisua siitä että eu tukea suoraan eu varoista tulevaa tukea ei kuitenkaan tämä de minimis sääntö koske ja se voi antaa pientä väljyyttä sitten auttaa todella tehokkaammin niitä tiloja jotka kipeimmin ovat avun tarpeessa